siksi kysynkin valtiovarainministeri miksei työllisyyteen eikä tähän muuntokoulutukseen ole lisärahoitusta

arvoisa puhemies

teillä on mahdollisuus palauttaa tämä korkotaso

arvoisa puhemies

erittäin hyvä kysymys

on hienoa että nostitte esiin tämän kansanedustaja vahasalo sen takia että kun me olemme pohtineet hyvin paljon sitä miten me voimme taata oppilaitoksissa turvallisuuden niin se ei koske ainoastaan meidän opiskelijoita ja meidän oppilaita

nämä eivät ole säästökysymyksiä vaan ara on budjetin ulkopuolinen rahasto ja minä toivoisin että investointiavustus ja käynnistysavustus sen lisäksi tulevat takaisin

kaikki muistamme vielä sen että tähän vuoteen tultaessa jouduimme tekemään hankalia valintoja

muistamme budjettiriihen jossa lupaukset kehitysyhteistyömäärärahojen merkittävästä korottamisesta otettiin tosissaan ja ajateltiin että tuon budjettiriihen lupaus sitten tulee myös toteutetuksi jolloin kehitysyhteistyökentällä oletettiin tietenkin että määrärahat merkittävästi nousevat tuon millennium tavoitteenkin pohjalta

yksi iso haaste hallitukselle on se että kolmeen hallituskauteen älystrategiat eivät edenneet ja myöskin valtionhallinnon pitää omalta osaltaan näyttää suuntaa

silloin kun aikoinaan edeltäjäni gustafsson tässä samassa tehtävässä käynnisti ison hankkeen suomessa koulurauhan parantamiseksi se ei lähtenyt ainoastaan ajatuksesta että me parannamme koulurauhaa meidän lasten ja nuorten näkökulmasta vaan myöskin turvaamme aikuisten turvallisuuden koulussa

arvoisa puhemies

meillä on kaksi nuorisotakuusta vastaavaa sekä opetusministeri että työministeri mutta myöskin muilla on tähän kokonaisuuteen liittyviä polkuja

nyt älystrategioiden koordinoinnissa lähtökohta on se että jokainen ministeriö kerrallaan tulee talkoisiin mukaan ja sitä kauttakin viittaan edustajan kysymykseen että tämä asia on jo lähtenyt liikkeelle

nyt kun työministeri ei ole paikalla niin ajattelin todeta edustajalle että minusta on tärkeää että me käymme ajankohtaista keskustelua siitä mikä on sanssi kortin tulevaisuus

kävi kuitenkin toisin ja muistamme että me olemme joutuneet siihen nähden leikkaamaan kehitysyhteistyömäärärahoja ja se tietenkin aiheutti myös sen että joudumme nyt näitä oda kriteerejä aivan toisella tavalla tulkitsemaan

siltä osin me nyt tarkastelemme koulurauhapakettia joka on tuotu eduskunnan hyväksyttäväksi ja jossa uudet keinot puuttua epäkohtiin ovat lainsäädännöllisesti turvattuja

tämä sanssi kortti on meille tärkeä koko valtioneuvoston toiminnan kannalta yksi nuorisotakuuta toteuttava toimenpide ja voidaan käydä keskustelua siitä millä tavalla jatkossa mennään eteenpäin ja näitä keskusteluja on kyllä käyty

siitä on jo valtioneuvosto näyttänyt suuntaa

kalliomäen huoli on kyllä ajankohtainen miten me sitten tulevaisuudessa hankalina taantumavuosina todella tulemme vastaamaan siihen että nämä millennium tavoitteet toteutuvat

kyllä edustaja arhinmäki on siinä ihan oikeassa että yksi tämän kansakunnan isoimpia kysymyksiä on se millä tavalla me kohtelemme nuoria jotka nyt ovat peruskoulussa ja minusta isoin koulutuspoliittinen haaste on tässä ajassa kuitenkin se että me osaamme aikuisina nähdä että se peruskoulu jota me aikoinaan kävimme ei ole enää se peruskoulu jolla tulevaisuuden lapset menestyvät

kiitos puhemies

viisas neuvo

otan nämä keskeisimmät teemat nyt ja vastaan sitten yksityiskohtaisesti eri edustajille joilla oli hyviä kysymyksiä myös yksittäisistä asioista

lähdetäänpä purkamaan nyt siitä minusta edustaja viitamies totesi tässä keskustelussa aivan oikein että kun ottaa huomioon tämän taloustilanteen olen kiitollinen siitä että me olemme voineet ylipäätään antaa tämän varhaiskasvatuslain koska se on jo yksistään hyvin vaikea puserrus ollut

meillä on tutkijaporukka innostunut meillä on valtava joukko lähtenyt mukaan tekemään peruskouluun uutta tulevaisuutta ja se on iso kansallinen projekti siinä mielessä että meidän täytyy miettiä miten ne sisällöt peruskoulussa suunnataan

mutta on tärkeää että edustajalla oli myös toinen yhtä olennainen kysymys joka liittyy näihin ryhmäkokoihin ja totean että asiaan vielä palataan budjettiriihessä

arvoisa puhemies

syksyllä normaalin proseduurin mukaan ja jo kehyksissä olen anonut rahoitusta sille että tämä varhaiskasvatuslaki voitaisiin jättää

arvoisa puhemies

sellainen ajatus että eduskunnassa ei voisi käydä keskustelua siitä mitä tässä tilanteessa me suomen linjana teemme on kyllä uskomaton juttu

arvoisa puhemies

meillä ei ole ainoastaan oppilaitoksissa tapahtuvaa opetusta vaan lähdemme siitä että voidaan myöskin työssä oppia

nyt kyllä kehottaisin hallitusta päättämään

minusta oli olennaista esimerkiksi edustajien virtanen ja sarkomaa kysymys siitä onko resurssit turvattu opetushallituksessa kun varhaiskasvatussuunnitelma tulee sinne lakisääteiseksi tehtäväksi

minä olen valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ihmetellyt sitä kuinka paljon me vielä silittelemme tätä niin että luetaan lehdistä miten asiat menevät

olin itsekin yllättynyt kun luin tuon uutisen viikonloppuna ja se varmasti tuli kyllä tilaamatta koska se asettaa meidät koko koulutusjärjestelmän puolella sellaiseen tilanteeseen että joudumme tietysti kysymään onko sillä kauas meneviä vaikutuksia ja voiko tämä ennakkotapauksena johtaa siihen että se uhkaa jollakin tavalla liikunnan opettamista kouluissa

edustaja anteeksi edustaja kris ja arvoisa puhemies

kyllä ne nyt on mutta ilman tätä lisätukea joka nyt saatiin vasta budjetin täydentävässä esityksessä emme olisi voineet jättää esitystä tältä osin koska resursseja ei olisi turvattu

minä uskon että näiden kaikkien asioiden pitää olla keinovalikoimassa mukana koska me olemme itse linjanneet myöskin että oppivelvollisuutta pidennetään ja tässä repertuaarissa pitää tarjota mahdollisuuksia niillekin nuorille joita ei kiinnosta tämä oppilaitosmuotoinen opetus

minä haluaisin kysyä kun tästä hallituksen politiikasta myöskään maahanmuuttokeskusteluissa ei ota selvää että kumpaa linjaa ajatte

tämä on todella tärkeä juttu ettei yhtenä aamuna herätä vähän niin kuin muodonmuutoksessa että meillä onkin tuhat lonkeroa ja toteamme vain että pitkäksi meni

alakoulussa kiusaajia on useampia esitetään tai kiusattuja on useampia ja sitten samalle porukalle vähemmän yläkoulun puolella mutta määrä pysyy aika paljon vakiona

minusta olisi reilumpaa hyvät hallituspuolueiden kansanedustajat että sanoisitte sitten että tällä tavalla pitää säästää mutta se että te selitätte että tämä on niiden lasten parhaaksi joiden subjektiivinen päivähoito oikeus leikataan ja rajataan on minusta kyllä väärin

minusta on oivallista huomata että nämä kriisit jotka maailmalla ovat tekevät nyt valtavan ison joukkovirran myöskin eurooppaan ja minusta näitä kriisejä pitäisi pyrkiä myöskin suomalaisvoimin ratkaisemaan ja nyt kun katsomme teidän politiikkaanne niin kova pettymys on se että sanoista ei ole siirrytty tekoihin

minusta edustaja louhelainen kysyi ihan viisaasti riittävätkö nämä taloudelliset resurssit jotka kunnilla tällä hetkellä ovat tämän kunnianhimoisen varhaiskasvatuslain toteuttamiseen

mitä tahansa me haluammekin suomalaiselta peruskoululta niin kyllä meidän opettajat siihen pystyvät ja minusta se on tärkeä viesti että tässä ei ole mitään hätää siinä suhteessa

kyllä tämä on iso juttu että velkoja ei voi leikata yhteisvastuu ei ole suomen tie

mutta haluan sitten maltillisesti kuitenkin toppuutella että ihan sellaista täyttä jackpotia ei ole saatavissa että oppilaitoksen ovia ei juuri tarvitsisi avata eli kyllä meillä täytyy muutenkin kuin työssä oppimisessa vielä niitä eväitä ammattiin hankkia

silloin se keskeinen kysymys on se ovatko nämä aikaisemmin tehdyt kokonaisuudet ja toimet jotka liittyvät kiva kouluun joka on lähes kaikissa suomalaisissa kouluissa käytössä riittäviä vai tarvitaanko uusia toimia

samalla tavalla vakuuksista pitää pitää kiinni ja siltä osin minä toivon että me emme näe taas sitä temppua että kaikki puhe oli turhaa ei ollut suunnitelmallisuutta ennakoitavuutta ei ollut luottamusta siihen mitä hallitus tulee tekemään

nyt pitää vain miettiä millä tavalla tämä tuleva sukupolvi pystyy kerta kaikkiaan saamaan elämälleen sellaiset innostuksen lähteet sieltä koulusta että he jaksavat jatkaa opiskeluitaan pidentää omia henkilökohtaisia työuriaan hankkimaan itselleen hyvinvointia joka tulee myöskin yhteiskunnan hyödyksi

me olemme tällä viikolla selvittäneet tämän taustaa jotta me voisimme vetää tästä tarkempia johtopäätöksiä

mutta liikumme nyt sellaisella alueella missä minusta on tärkeää antaa

se on aika iso juttu että kaikilla tasoilla näitä tekoja ei tunnu syntyvän ja sen takia minusta oli hienoa se että te pääministerin sijainen soini juuri sanoitte että tähän syyrian kriisiin pitäisi jollakin tavalla puuttua

sen takia minusta edustaja turuselle on hyvä vielä todeta että te olitte väärässä siinäkin että päästökauppatulot menevät nyt yhteen mustaan aukkoon eikä ole ollut kysymys vaihtoehdosta käyttää näitä työllisyyden hoitoon

eli tarvitaan yhteisöllisiä taitoja tarvitaan kipinää siihen että jokainen kokee että hänelle löytyy koulunkäynnin ajalla jo elämän tarkoitus jota hän sitten toteuttaa

ei meillä ole tarkoitus ajaa erityislukioita tilanteeseen että niitä ei ole enää jatkossa olemassa ja minusta on hyvä että se tulee vielä tässä kertaalleen todettua

mutta kehitysmäärärahoissa tai myöskään näissä kriisinratkaisurahoissa tämä linja ei näy ja sen takia minusta meidän pitäisi pystyä ennen kuin meille syntyy pakolaisvirtoja ratkaisemaan omalta osaltamme mukanaolo näiden kriisien ratkaisussa

mutta tarvitaan myöskin innostusta sen motivaation herättämiseen niin nopeaa kuin hidastakin oppimista ja se haastaa meidät miettimään vähän uudelleen tätä koko kuviota

millä tavalla sitten toteutetaan nämä edustajan esittämät säästöt se todella on kipeän harkinnan paikka siksi että meidän täytyisi pystyä tätä kansakunnan nuorta toivoa ajamaan siihen suuntaan että kolme vuotta lukiossa riittäisi mutta se ei aina onnistu koska ihmisillä on henkilökohtaisia syitä miksi täytyy olla neljä vuotta

tämän päivän varhaiskasvatusryhmissä on aivan liian paljon lapsia aivan liian paljon lapsia

ja minusta me olemme nyt selityksen velkaa koska minulla on esimerkiksi tuolla lehterillä kokonainen bussilastillinen harjavallasta missä on pakolaiskeskus ja paljon syyrialaisia pakolaisia

mutta jos se olisi otettu tähän ensimmäiseen vaiheeseen niin silloinhan me olisimme hallituksena sitoutuneet yksinään siihen että seuraavan kymmenvuotiskauden aikana löytyisi sellainen hallituspohja joka sen tulee toteuttamaan

kuinka moni muistaa kysyä miten meidän lapsilla ja nuorilla meni koulussa mitä tänään on opittu ja kuinka moni omilla asenteillaan tukee sitä että kuitenkin suomalaisissa kouluissa eniten opitaan

se on luotu sillä että jokaisella suomalaisella on tärkeä paikka yhteiskunnassa jossa sitä omaa osaamista sitten kasvatetaan aikojen kuluessa ja ollaan aina parempia ammattilaisia siinä mitä tehdään

on se että on joku harrastus joka vie aikaa on muita syitä on terveydellisiä syitä ja niin edespäin eli meidän pitää katsoa miten tämä neljän vuoden tavoite sitten saadaan yhä useammalla menemään kolmeen ja se on myöskin iso säästöasia yhteiskunnassa jos siihen pystytään

ja sen takia minä olenkin kutsunut kaikki osapuolet koolle jotta eduskunnasta löytyisi kahdeksan eduskuntaryhmän avulla sellainen tahtotila että nostetaan se kissa pöydälle mitä tämä kenttä odottaa

ennen vanhaan se sosiaalinen media oli koulu ja internet oli koulu

ei tarvita mitään muuta kuin mitoituksen muuttamista joka vaatii satoja miljoonia rahaa ja toisena tärkeänä asiana on se että ammattiryhmät omista intresseistään lähtien lähtevät siitä että kelpoisuuksia pitää muuttaa

nämä erityislukioihin kohdentuvat säästöt samalla kun kohdistuu myöskin lukioihin nyt säästöjä pitää reiluuden nimissä ulottaa koko siihen kenttään mutta meillä on hyvin erilaisessa asemassa erityislukioita

nimittäin tämä tuli myös minulle huolena esiin ja olen nyt saanut valtavan paljon yhteydenottoja sekä yritysmaailmasta että tavallisilta kuntalaisilta

mutta tuo tutkimus kertoo myös siitä että jos koulutus ei ole laadukasta niin silloin myöskin ne erot osaamisessa kansakunnan sisällä alkavat olla aika isot joten kyllä meillä on isoja haasteita

kiitän edustaja kiurua siitä että otitte tämän asian esiin koska me kyllä teimme minusta tähän tarpeisiin vastaavasti kehysriihessä merkittäviä päätöksiä

olen määrännyt nyt araa selvittämään tämän viimeisen hakukierroksen tehdyt päätökset ja katsomaan toteutuuko niissä laki ja toimintaohjeeni jonka olen juuri päivittänyt tammikuussa ja toteutuvatko näissä päätöksissä myös näiden ohjeiden ja lakipykälien henki

jotenkin tuntuu niin kovin pahalta tuntuu juuri sen takia pahalta että täällä ne ihmiset jotka tekevät päätöksiä eivät kanna niistä minkäänlaista vastuuta

lukio on kehityksessä tällä hetkellä niin että me pyrimme vuoden loppuun mennessä saamaan asiantuntijoiden arvion siitä mitä tehdään meidän lukiolle mitä siellä pitäisi jatkossa tulevaisuudessa opettaa jotta menestyisimme ja sama koskee ammattiopistoja

hallituksessa työskenteleminen ja oleminen tarkoittaa sitä että teillä on kaikki mahdollisuudet tehdä poliittisia päätöksiä ja poliittisia arvovalintoja ja opposition tehtävä on kertoa ovatko nämä arvovalinnat oikeita vai vääriä meidän näkökulmastamme

varmasti tärkein näistä määrärahapäätöksistä on välittömästi lisätalousarvioon vietävä käynnistysavustus joka tuo pieni ja keskisuuret toimijat markkinoille

mutta niin kuin on näkynyt olen käärinyt hihani ja aion jatkaa tätä käärimistä edelleen

mutta kun tätä keskustelua kuuntelee niin erityisesti ne jotka nyt ovat kieltäytymässä tästä parlamentaarisesta kädenojennuksesta että pannaan nämä asiat kuntoon pitkällä aikavälillä ovatkin sitä mieltä että heidän apuaan ei kaivata

meillä on myöskin tekeillä näitä lainsäädäntömuutoksia jotka liittyvät korkotukijärjestelmän omavastuukoron edelleen alentamiseen mutta myöskin perusparannusten omavastuukoron alentamiseen

edustaja kiuru puhui juuri näistä asioista miten asetuksella otetaan uusi korkotukijärjestelmä käyttöön ja lähtökohtani on että valmistelu on jo aloitettu

jos katsotte sitä varhaiskasvatuslakityöryhmän esitystä niin tässä laissa on enemmän pedagogiikkaa kuin siinä asiantuntijatyöryhmän tekemässä esityksessä

ensimmäinen kierros suoritetaan niin että otetaan nyt todella vielä tarkkaan selvää mitkä ovat ne yksityiskohtaiset ehdot jotka saavat nämä suuret yleishyödylliset toimijat mukaan ja näitä kierroksia lähiviikkoina jo käydään

miltä osin sitten hallitus uskalsi ottaa askeleen näin tiukan pedagogiikan suuntaan jos kerran ammattilaiset jotka istuivat todella pitkään ja olivat ristiriitaisia siitä kuinka paljon sitä pedagogiikkaa oikein pitäisi olla niin olemme halunneet varmistaa että tässä on kysymys todella varhaiskasvatuslaista joka on siis hoidon kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus kun tässä alkupohjaehdotuksessa josta koskaan ei lainsäädäntömuotoa tullut lähdetään siitä että pedagogiikkaa on merkittävästi vähemmän

sen jälkeen punnitaan ne yksittäiset ehdot joilla sitten saadaan tuo kokonaisuus näyttämään hyvältä

arvoisa puhemies

niin kuin edustaja toteaa kyllä tänä päivänä tieto on valtaa ja ict sektorin tuleva menestys tulee perustumaan kirjaimeen i eli informaatio information ja sen varaan myös tämä hallitus on laskemassa

se perustuu siihen että joka ainoan lapsen ja nuoren valmiuksia viedään hänen taitojensa ja tietojensa mukaisesti mahdollisimman hienosti eteenpäin ja sitä kautta meidän täytyy pystyä hyödyntämään koko se osaamispotentiaali jota suomalaisessa kansakunnassa on

arvoisa puhemies

minä uskon että tämä erinomainen kysymys herätti juuri siksi edustajien hymyn huulille koska me myös näemme eduskunnassa että kyllä on tehty myös isoja merkittäviä kehittämistoimia opetuksen alalla ja on hienoa että yksi koskee tietysti peruskoulua ylipäätään

minusta oli hyvä että ministeri grahn laasonen kiinnitti huomiota siihen että kahdessa vuodessa edeltävä hallitus todella sai kaksi merkittävää asiakirjaa aikaan

miten me voimme yhteiskunnan hallussa olevaa tämänhetkistä meidän käsissämme olevaa yhteiskunnan pääomaa eli tietoa jakaa kansalaisille yrityksille tutkimukseen ja koulutukseen ilmaiseksi tai aivan merkittävän pieneen omakustannushintaan

kiitän gustafssonia tästä kysymyksestä sen takia että joka puolella kun kierrän eri oppilaitoksissa tällä hetkellä vierailuilla ensimmäinen ja tärkein asia on ollut se että tämä toimeenpanovaihe on otettu tosissaan

meidän täytyy muistaa että meillä on meneillään ammattikoulutuksen todella suuri reformi muutos siinä että me saisimme ammatillisesta koulutuksesta entistä monipuolisempaa vetovoimaisempaa ja laaja alaisempaa

ensinnäkin vision siitä mitä tullaan tulevaisuudessa tekemään ja sen päälle vielä kansainvälisen asiantuntija arvion siitä onko oikea tämä suomen visio joka valmistui noin kuukautta ennen vaaleja ja ehdotuksen siitä että parlamentaarisesti työskenneltäisiin tämän korkeakoulu ja tiedepolitiikan vision hankkimiseksi

eli minä yhdyn kyllä siihen ajatteluun mikä oli edustaja gustafssonilla ja edustaja peltosella siitä että kyllä tässä pedagogiikkaa alkaa löytyä enemmän kuin on aikaisemmin ollutkaan

on hienoa sanoa että joka puolella on todella syvennytty siihen millä tavalla tämä eduskunnan säätämä uusi lainsäädäntö velvoittaa mutta myöskin oikeuttaa eri osapuolia

tämä vapauttaminen on hallituksen isoimpia saavutuksia jos me tämän täydellisesti panemme toimeen